samalla toivon panostettavan myös yleiseen liikenteeseen

täällä on vihreitä metsiä sinisiä saloja ja metsät jos mitkä ovat mitä parhainta hiilensidontaa

länsi suomen läänissä on uhkana parinsadan reittilinja autovuoron loppuminen ellei voida löytää rahoitusta

tätä kovasti toivon että emme ajautuisi siihen että me keskitämme vaan näkisin että palvelujen tulee olla lähipalveluina jokapäiväisissä asioissa mahdollisimman helposti saatavina

nyt lähinnä on kysymys tulevan vuoden rahoituksesta mutta osaltaan sivuaa myös tätä vuotta jolle lisätalousarvio kuuluu ja tämä koskettaa nyt maaseudun linja autoverkostoa hyvin vakavasti nimenomaan kuntien välistä liikennettä seutukuntien välistä liikennettä liikennettä pitäjistä maakuntakeskuksiin

jotta asiakkaina olevien matkustajien määrät voisivat kääntyä kasvuun tämä on välttämätöntä

metsät toimivat luonnonmukaisella luontaisella tavalla ja nimenomaan suomalaiset talousmetsät ovat parhaita ympäristön ja ilmaston luonnonmukaisia suojelijoita valtavina hiilinieluina

viittaan siihen että meillä bussiliikenne on pääosin yksityiseen perheyrittäjyyteen perustuvaa ja nyt myös niille rataosuuksille joilla ei ole vrn henkilöliikennettä on avautumassa mahdollisuus myös yrittäjätoiminnalla hoidettavaan junaliikenteeseen

meillähän yöpäivystys lääkärien osalta on etääntynyt ja loitontunut kohta melkein sellaiseen verkostoon että sitä on yöaikana vain maakuntakeskuksista saatavana

liikenneministeri vastasi kirjalliseen kysymykseen että on suunnitteilla tällainen kyytitakuu että kylällä asuva ihminen pääsee kerran tai kaksi kertaa viikossa kuntakeskukseen tai muuhun taajamaan asioille

toivon että tällaisille rataosuuksille turkuuusikaupunki jyväskylääänekoskisaarijärvihaapajärvi esimerkiksi ja eräitä muita mahdollisesti haapamäkiparkanopori voitaisiin tuon mahdollisuuden kautta käydä suunnittelemaan kevyellä kiskobussikalustolla yksityisesti hoidettavaa liikennettä

tämä on hänelle tarpeen mutta tämä ei voi korvata sitä perinteistä linja autojen rakenteellista verkostoa joka on tähän maahan syntynyt

suomen metsät paitsi että ne ovat hiilinielu tarjoavat myös huikeat mahdollisuudet biopolttoaineeseen biodieselin muodossa

esimerkiksi haapamäkimultiauurainen äänekoski linja autovuoro on uhanalainen

se ei olisi kilpailemassa vrn liikenteen kanssa koska vr ei näillä radoilla ole hoitanut pitkään aikaan liikennettä

metsäperäinen puuperäinen biodiesel ei härskiinny ei eltaannu kuten ikävä kyllä ruokaperäinen biodiesel jota vielä tuodaan tuolta etelän mailta joissa tarvittaisiin ravintoa ihmisten elämiseen

sitten kun yöpäivystys on kaukana niin esimerkiksi sydänoireissa tai muissa vastaavan tapaisissa saattaa olla korkea kynnys lähteä sinne kauas ja pyytää sinne ambulanssikyytiä tai muuta vastaavaa kyytiä elikkä pelkään sitä että tuo terveydenhuollon kynnys lähteä avunsaantiin saattaa mennä korkeaksi

kunnissa joudutaan vaikeisiin tilanteisiin lopetetaanko tämä eri seutuja ja kuntia yhdistävä ainut reittivuoro vaiko sitten lopetetaan esimerkiksi omassa kunnassani pihlajavesihaapamäkikeuruu vuoro

jotta matkustajamäärät kääntyisivät merkittävästi kasvuun ja liikenne saisi niitä yrittäjätalouteen perustuvia kannatusedellytyksiä joita se tarvitsee tulisi harkita niitä kitkatekijöitä jotka nyt tuottavat vaikeutta tälle yrittäjävetoiselle toiminnalle

toivon että yleiselle liikenteelle voitaisiin osoittaa sen tarvitsemia määrärahoja

siksi toivonkin että me ottaisimme huomioon ratkaisuissa sen että kun lääkärien yöpäivystykset ovat etääntyneet ja vastuuta on annettu juuri sairaankuljetukselle niin me myös pidämme huolen että tämä sairaankuljetusverkosto ei pääse harvenemaan eikä sinne tule tyhjiötä

toivon että keski suomeen äänekoskelle tulee mahdollisimman pian biodieselin tuotantolaitos

tulisi harkita sitä voitaisiinko suomessa luopua kokonaan henkilökuljetusten arvonlisäverosta

jos liikenne on jatkuvasti uhanalaista lakkautusuhan alaista niin silloin yrittäjätkään eivät jaksa uskoa sen tulevaisuuteen saatikka että matkustajat luottaisivat liikenteen säilymiseen ja asettaisivat elämänolosuhteensa sen varaan

samalla voitaisiin ainakin luoda se tilanne että korotuspaineet myös saataisiin poistettua ja samalla tässä olisi tietty keino markkinoida liikennettä useammille ja uusille käyttäjille

todellakin jos se ainut ambulanssi on pitkälle maakuntakeskusmatkalle juuri lähtenyt niin silloin kestää kauan avun saanti

minä uskon että keski euroopassa ja länsi euroopassa tarvittaisiin juuri puuperäistä metsästä tuotettua biodieseliä

kahden auton nokkakolari jossakin maakuntien välisellä rajaseudulla keuruunvirtain keuruunähtärin välillä on tilanne johonka kestää todella kauan ennen kuin ambulansseja nyt saisi saatikka jos ambulanssiverkosto ohentuisi

arvoisa puhemies

palaan muihin lisätalousarvioaloitteisiini seuraavassa puheessani

on oikein hyvä että hallitus on antanut tämän esityksen

tulkkauspalvelut eri muodoissaan ovat osa voi sanoa ihmisarvoista kohtelua meidän yhteiskunnassamme

pidän välttämättömänä että nykyiseen minimitarjontaan jota kuntakeskusten välinen liikenne monilla maaseutupaikkakunnilla vieläpä seutukuntavälinen liikenneyhteys on tällä hetkellä voitaisiin lisätä liikennevuoroja jolloin se olisi toimiva ja käyttökelpoinen yhä useammalle käyttäjälle

samoin esimerkiksi kivijärven kunnassa on koettu ongelmaksi että siellä ollut ambulanssipalvelu yksityisen yrittäjän pohjalta sitten kilpailutuksen vuoksi joudutaan tai on jo jouduttu menettämään

tällä on suuri merkitys kuinka henkilöt jotka näitä palveluja tarvitsevat voivat elää mahdollisimman täysipainoista ja hyvää elämää

kyse on kotimaisesta raaka aineesta uusiutuvasta raaka aineesta ja nimenomaan biodieseliin soveltuvat vielä nopeasti uusiutuvat raaka aineet

toivotaan että valiokuntakäsittelyssä tämä etenee myönteisesti ja mikäli hienosäätöä vielä tarvitaan ne näkökohdat tulevat huomioon otetuiksi

tähän jos vielä voitaisiin liittää taksiyrittäjien hoitama liikenne osana kokonaisuutta niin samalla luotaisiin myöskin alalle työpaikkoja

elikkä voimakkaasti vetoan siihen että me säilytämme ensihoidon verkoston mahdollisimman kattavana riippumatta siitä väkimäärästä joka tuolla alueella asuu

pitäisi tehdä laskelmat millä tavalla vireytyvästä toiminnasta saataisiin niitä tuloja joita joko arvonlisäveron poistamisella niin kuin aloitteessani esitän tai sen merkittävällä alentamisella menetetään

meillä on erittäin paljon biopohjaista metsäainesta joka nyt valitettavasti ei ole tullut arvonsa mukaiseen käyttöön

niillä alueilla on muitakin tieliikenteessä vapaa ajan vietossa ja on tiettyjä asioita joissa avunsaanti ei kerta kaikkiaan saa muodostua mahdottoman pitkäksi

samalla tulisi selvittää minkä verran voidaan poistaa paineita jotka muutoin ovat lisäämässä yhteiskunnan liikenteen ostoon meneviä varoja

tämä biotalous voi synnyttää uusia innovaatioita tulee yrittäjyyttä eri muodoissaan pienyrittäjyyttä alkaen metsistä peltojen pajukoista alkaen jokien varsista joita siistittäisiin ympäristöystävällisiksi

tällä hetkellähän on se tilanne että liikenteen ostoon ei ole käytettävissä niin paljon varoja että olemassa olevaa liikennettä voitaisiin turvata

arvoisa puhemies

allekirjoitin lakialoitteen koska katsoin että tämä on mielekäs auttaa ikäihmisten hyvinvointia kuntoutuksen kautta ja aivan kuten edellinen puhuja ed

tarvitaan kuljetusyrittäjiä ja toivon että myös monet ahkerat nuoret löytäisivät täältä yrittäjyyden mahdollisuuksia niin kuin tiedämme muun muassa synnyinpitäjässäni multialla jo tapahtuneenkin

kuusisto toi esille tämä mahdollistaa paitsi työelämässä viipymistä yksilöllisen ratkaisun mukaan ennen kaikkea myös mahdollisuuksia selviytyä elämän arkisista asioista mahdollisimman pitkään omassa kodissa

toivon että asiasta käydään valiokunnassa keskustelua kuten täällä täysistunnossa ja nähtäisiin yleisen liikenteen merkitys osana yhteiskunnan toimivuutta

arvoisa puhemies

biokaasun tuottaminen sen jatkojalostaminen edelleen ja käyttö ovat parhaita tekoja ympäristön luonnon kotimaisuuden ja yritteliäisyyden puolesta

väitän että juuri kyseisissä ikävuosissa mitä aloite käsittelee tehty kuntoutus voi olla hyvinkin olennainen siihen kuinka kauan henkilö voi asua omassa kodissaan ja sillä on elämänlaadun kannalta mielekkyyttä mutta sillä on toki yhteiskunnan kannalta myöskin mielekkyyttä että ei tarvita laitoshoitoa vielä niin pian kuin se saattaisi muussa tapauksessa tulla esille

biokaasun laajempaa käyttöä tulisi edistää kaikin mahdollisin tavoin siellä missä sillä on mahdollisuus tulla kannattavaksi liiketoiminnaksi ja kannattavuuden edellytyksiä tulisi vauhdittaa

suurin osa suomessa tuotetusta biokaasusta tulee kaatopaikkalaitoksista jotka käyttävät sen sähkön tai lämmön tuottamiseen tai joissa se jopa poltetaan suoraan ilman hyötykäyttöä

arvoisa puhemies

meidän tulisi saada hyötykäyttöön tämä arvokas aine biokaasu ja jatkojalostaa sitä edelleen vielä arvokkaammaksi

arvoisa puhemies

kansainväliset testit osoittavat että tässä on arvokas aines ja sen käyttömahdollisuudet ovat vielä tutkimatta koko muodossaan

vielä erään asian tuon esille

tässä yhteydessä haluan tuoda myös aiemmin tällä vaalikaudella esille nostamiani ajatuksia siitä että itä suomesta koillis suomesta voitaisiin rautatieyhteyksiä myöten tulla keski suomen rataa pitkin ensiksi iisalmen suunnasta haapajärven äänekosken saarijärven kautta jyväskylään ja täältä edelleen länsirannikolle haapamäeltä parkanopori rataa pitkin jäättömiin satamiin joissa on satamakapasiteettia runsaasti vapaana

toivon että tässä mentäisiin voimakkaasti ja nopeasti

arvoisa puhemies

eteenpäin

aivan kuten ed

hoskonen sanoi tällä hallituksen esityksellä joka nyt on tässä vaiheessa eduskunnan käsittelyssä suomi on pitänyt sen mitä on luvannut ja näin on hyvä

mutta nyt on ilmeistä että mitään ongelmaa ei ole tietoja ei mene liiallisessa määrin kenen tahansa tietoon vaan menevät ne tiedot mitä kansalaiset saattavat tarvita heille tärkeistä henkilöistä

koska muun muassa aivan äskettäin todettiin ulkomaalaisten lääkärien merkittävä osuus on sinänsä hyvä että heitä on näin paljon suomessa hyvä ja kannatettava asia niin on myöskin hyvä että kansalaiset voivat saada tietoja asianomaisista henkilöistä ja heidän pätevyydestään tarvittaessa

tilaa olisi satamissa olisi syväystä ja näin ollen näkisin että tämä kilpailukykyinen reitti tulisi ottaa käyttöön

minä uskon että näillä sivuilla ei välttämättä niin paljon käydä kuin niissä sähköposteissa joissa pelättiin mahdollisia epäkohtia esille tuotiin

keitä ovat he jotka kirjoittavat öisin

he ovat tietokirjailijoita

pulliainen toi esille ja toivon että tähän kiinnitetään huomiota

arvoisa puhemies

tässä haluan keskittyä ennen kaikkea maantieverkkoon liittyviin lisätalousarvioaloitteisiini mutta palaan vielä raideliikenteen pariin

tämä anne kalmarin lakialoite ja aiempi minun lakialoitteeni liittyvät molemmat viime kesän rajuilmojen koettelemuksiin ja niitten seurauksiin jotka on koettu

siellä on hyvin paljon väkivaltaa

jos jonain iltamyöhänä käy katsomaan televisio ohjelmaa niin valitsipa sieltä melkein minkälaisen kanavan tahansa siellä on jonkinlaista väkivaltaa tai jotain muuta sanoisinko hömppää jonka rooli arvo kulttuurielämässä jää perin vähäiseksi

on käsittämätöntä että nykyaikana viestiyhteydet voivat sillä tavalla mennä poikki kuin viime kesänä tapahtui

käsiteltävänä olevaa aihetta on käsitelty useampaan otteeseen puolustusvaliokunnassa jossa tänään saimme puolustusministeri häkämiehen informaation asiasta

tässä helsingin metropolipolitiikkaan liittyvässä keskustelussa haluan tuoda esille vain muutama päivä sitten jättämäni kirjallisen kysymyksen ja toimenpidealoitteen jotka liittyvät helsingin päärautatieaseman henkilöliikenneahtauteen

haluaisin kiinnittää tähän huomiota että jos suomen oma kansallinen tuotanto niin dokumenttiohjelmat kuin vaikka jonkun harrastajateatterin tai vaikka rippikoulunuorten esitykset tuotaisiin esille niin sieltä löytyisi paljon enemmän ideoita kuin joistakin ulkomaisista ohjelmista

arvoisa puhemies

puhelinyhtiöt viestiyhtiöt pitäisi velvoittaa pitämään huolta siitä että on varajärjestelmä joka automaattisesti kytkeytyy päälle kun akut menevät liian heikoiksi toimimaan

nythän on tiettyjä junavuoroja korvattu välillä otanmäkikolla hagnään anteeksi vilppula kolho haapamäki vilppulakolhohaapamäkikeuruu taksibussiliikenteellä josta ei kuitenkaan vrn internetsivuilta eikä vrn aikatauluista saa mitään tietoa koska on liikenneministeriön ostoliikenteestä kysymys ja sen tiedottaminen käytännössä puuttuu

monet yhdistykset ovat hyvin pieniä töitä tehdään talkoilla eikä rahaliikennettä välttämättä edes ole ja jos on niin sitä on hyvin vähän

edelleen tässä yhteydessä haluan muistuttaa siitä että maaseudulla on purettu lankaverkkoa myöskin aivan muutama vuosi sitten yhteiskunnan rahoituksella ja kuntien avustuksella laitettua verkostoa jolla olisi mitä ilmeisimmin ollut käyttöä myöskin nykyaikaisessa viestiliikenteessä

jos katsoo helsingin kaupungintalolla vuosikymmenten takaista ilmasta otettua valokuvaa näkee että asema alue on ollut paljon laajempi kuin tämä nykyinen surkealla tavalla typistetty asema alue

afganistanin ongelmat kuitenkin ovat hyvin syvällä ja pahoin pelkään että ne ovat hyvin pitkäaikaiset senkin jälkeen vaikka näissä operaatioissa onnistutaan

samoin näkisin hyvin tarpeelliseksi sen että televisiostakin tulisi joka pyhäpäivä jumalanpalvelus

silloin on käännytty minun puoleeni siinä huolenaiheessa käykö niin että suurin menoerä tulee olemaan tilintarkastuksesta tuleva menoerä jos vaaditaan ammattitarkastajat ja tässä hallituksen esityksessä on nyt saatu tämä ongelma poistettua

tämä ei olisi mitenkään mahdotonta etteikö linkkimastoilla olisi moottorit jotka automaattisesti käynnistyisivät tuottamaan akkuihin sen virran mitä tarvitaan kun akut osoittavat riittävän varaustason vähenevän

on paljon ihmisiä jotka eivät itse pääse jumalanpalvelukseen tai eivät pääse kulttuuritapahtumiin

tarkoituksena on se että voitaisiin supistaa junaliikennettä pysyvästi tuolta osin näin pelkään ja epäilen

heille juuri joukkoviestimien kulttuuritarjonnalla olisi suuri merkitys ja minä toivon että tämä tiedostettaisiin ja otettaisiin nykyistä paremmin huomioon

pidän tätä vahinkona ja toivon että välittömästi katkaistaisiin lankaverkkojen purkuhankkeet tai tarjottaisiin niitä kilpaileville yrityksille käyttöön tai tarjottaisiin jos paikalliset kiinteistöjen haltijat haluavat vaikka osuuskuntamuotoiseen käyttöön

tälle vastavaikutuksena olen tehnyt aloitteen jossa esitän junaliikenteen ostomäärärahojen lisäystä ulottuen jo tälle vuodelle

hakola täällä toi esille toivon että löydettäisiin keinot joilla huumeviljely saataisiin afganistanissa loppumaan ja keinot että estettäisiin huumeitten tulo maailmankauppaan

vastaavaa tekniikkaa käsittääkseni on sairaaloissa ja muissa elintärkeitten toimintojen kohteissa

siksi minun ehdotukseni toimenpidealoitteessa ja kirjallisessa kysymyksessä on se että rautateitten raidealuetta varten pakkolunastetaan takaisin ne alueet jotka on virheellisesti myyty muihin tarkoituksiin jotta helsingin aseman ratapiha ahtaus poistuisi ja jotta lähi ja kaukoliikenne toimisi sujuvammin

meillä on muistissa se surkuhupaisa toteutus mikä kunnallisvaalien osalta oli sähköisessä äänestyksessä ja tämän vuoksi minulla on paljon varoittavia ennakkoluuloja tuota kohtaan

ymmärtääkseni linkkimasto viestiliikenteessä toimii varsin vähäisellä virralla jotenka tämä ei olisi ollenkaan mitenkään mahdotonta toteuttaa siten että yhtiöt velvoitettaisiin huolehtimaan siitä että automaattisesti linkkimastoihin tulee se virta mitä ne tarvitsevat kun virta tyhjentyy

junaliikenne on kokonaisuus ja sen liikenteen käyttäjät ymmärtävät kaikkein parhaiten silloin kun liikennevaihtoehtoja etsitään

todella toivon että afganistanissa päästäisiin myös ihmisarvon kunnioittamiseen niin miesten kuin naisten osalta demokratiaan mutta nämä voivat olla vuosikymmenten päässä olevia kaukaisia haaveita pahimmillaan

varmaan voi olla että pääsääntöisesti sähköinen osallistuminen onnistuu ja sillä on tarkoitettu hyvää mutta minulla on pelkoja että joissakin tilanteissa sitä voidaan käyttää myös väärin

on hyvin valitettavaa että eu tällä tavalla omien määräystensä kautta loukkaa itsenäisen valtion omia mahdollisuuksia hoitaa omia toimintojaan parhaaksi katsomallaan ja hyväksi koetulla tavalla

langattomien heikkous on se että muun muassa soneran satelliitti tulee päiväntasaajalle ja sieltä säteet mitä pohjoisempana alue on tulevat entistä vinommassa asemassa ja maastoesteet vaikeuttavat yhä enemmän noita viestiyhteyksiä

arvoisa puhemies

kuitenkin tässä yhteydessä tekee mieli myös tuoda esille se että meidän suomen tulee valtiona katsoa myös kustannuksia joita rauhanturvaaminen meille aiheuttaa

katu ja tie jotka tuolla alueella ovat voitaisiin rakentaa maan alle tunneliin

siinä vaiheessa kun yhdistyksen asiat ovat rikospoliisin tarkistettavina välttämättä sähköisistä äänestyksistä ja sähköisistä kannanotoista ei ole päteviä dokumentteja tallella

meidän täytyy muistaa että puolustusvoimien ensisijainen tehtävä on oman maan puolustuksen turvaaminen sen jälkeen tehtävänä on virka apu maan viranomaisille ja vasta tämän jälkeen tulevat nämä ulkomaiset tehtävät

lähtökohtana totean että meillä varustamoliikelaitos merenkulkulaitos ja ilmailulaitos ovat hoitaneet hyvin ne annetut tehtävät joita yhteiskunta on näille antanut

sitä vastoin jos ollaan paikalla niin voidaan kutsua todistajat läsnä olleet kertomaan kuinka asia on ja heidät valalla velvoittaen kertomaan se mikä on totuus

itsekin sain pihlajavedeltä viestiä tilanteessa kun myrsky kaatoi puita tukki tiet ja akuutin selvityksen tilanteessa missä myrskyn tuho oli totaalinen

tämä olisi ympäristöystävällisen ilmastopolitiikan ja vihreän liikennepolitiikan mukaista

tämä olisi toimiva ratkaisu edullinen ja toivon että koko maan liikenneruuhkien purkamiseksi toimenpidealoitteessa ja kirjallisessa kysymyksessä esittämälläni tavalla ryhdyttäisiin etenemään välittömästi helsingin asemalla

toivon että me tajuamme tehtävien tämän järjestyksen emmekä tulevaisuudessa anna kansainvälisten tehtävien viedä ainakaan nykyistä suurempaa osaa menoista

näin ollen toivon että jatkokäsittelyssä kiinnitetään tähän jälkikäteisvalvonnan ja oikeudellisen toteutumisen puoleen riittävästi huomiota että asiat ovat myös jälkikäteen tarkistettavissa

ja tämä junaliikenteen ostomääräraha mihin se menee

elikkä muutos tulee ulkopuolisesta syystä ei millään tavoin itse toiminnoista tai niiden tarpeista

hyvin pieni osa menee siitä todelliselle liikennekulusektorille elikkä palkkoihin tai polttoöljyyn joka taitaa olla vielä vrlle verovapaata ilmeisesti näin on